arvoisa puhemies

hallituksen esittämä vaalialuemalli ei kuitenkaan paranna vaalijärjestelmän selkeyttä eikä kansanvaltaista osallisuutta jotka ovat demokratian kannalta keskeisiä toimivan vaalijärjestelmän piirteitä

esityksessä todetaan että sen tarkoitus on estää muuntogeenisten kasvilajikkeiden leviämistä ja muuntogeenisen perintöaineksen sekoittumista tavanomaisella ja luonnonmukaisella tavalla tuotettuihin viljelykasveihin

hallitusohjelmassamme olemme luvanneet varmistaa että kaikki kansalaiset voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi varallisuudesta terveydentilasta taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta

äänestäjät valitsevat omat edustajansa vaalipiireittäin

henkilövaalijärjestelmässämme suhteellisuutta parannettaisiin yksinkertaisemmin tarkistamalla vaalipiirijakoa siten että vaalipiirit olisivat keskenään nykyistä tasavahvempia

mutta sitten kuitenkin kun todellisesti suoritetaan arviointia ja ennakointia ja katsotaan tilannetta koulutuksen ja työllistymisen välillä niin sitten se ei olekaan niin helppo asia eikä olekaan hyvä että sitä tehdään

esityksessä ei kuitenkaan esitetä perusteluja sille että poliittisen järjestelmän vakaus ja tehokkuus heikkenisivät jos valtakunnallista äänikynnystä ei toteutettaisi

eli kyllä tässä on kysymys ihan niin kuin ministeri on täällä todennut koulutuksen saatavuuden paranemisesta ja myös siitä että meillä on opetuksen laatua ajatellen riittävän vahvat yksiköt joissa voidaan sitten opetusta järjestää

valtakunnallinen äänikynnys ilman erillistä vaalipiirikohtaista äänikynnystä vääristää suhteellisuuden toteutumista jos puolueen kannatus on alueellisesti keskittynyttä sen kannatuksen jäädessä kuitenkin valtakunnallista äänikynnystä pienemmäksi

televisiotoiminnan käytössä tulee edelleen olla riittävä määrä taajuuskapasiteettia ja riittävän pitkät toimilupakaudet luovat ennustettavuutta

vaikka geenitekniikkaa on tutkittu gm kasvien rakentamiseksi ei ravinnon turvallisuustutkimuksia ole vieläkään paljon

arvoisa puhemies

jotta maanpäällinen televisio voi kehittyä televisio ja radiotoimialan toimijoilla tulee olla tasapuoliset toimintaedellytykset

maanpäällisen television väestöpeitto on suuri ja siksi sillä on merkittävä rooli myös poikkeusolojen ja kriisitilanteiden viestinnässä koska se mahdollistaa television katselun myös vapaa ajan asunnoissa ja mobiilisti

arvoisa puhemies

jätimme tuolloin aloittavalle hallitukselle perinnöksi terveen valtiontalouden ja suunnitelmat vanhusten hoivan ja hoidon parantamisesta mutta jostakin syystä vanhuspalvelut jäivät silloin vielä kuntoon laitta matta

vaalipiirien rajojen tarkistamiseen perustuvassa mallissa järjestelmä olisi edelleen äänestäjän kannalta selkeä ja se tukisi nykyistä paremmin kansanvaltaista osallisuutta keskenään tasavahvoissa vaalipiireissä

sdp ei voi kannattaa hallituksen esitystä vaan pidämme parempana vaihtoehtona nykyisen toimivan järjestelmän tarkistamista niin että pienempiä vaalipiirejä yhdistettäisiin paremman suhteellisuuden saavuttamiseksi ja suurempia jaettaisiin pienemmiksi vaalipiireiksi paremman demokraattisen osallisuuden varmistamiseksi

täällä ministeri selvitteli mitä on tehty kauhajoen ja jokelan jälkeen mutta ehkä sitä sopinee kysyä myös muilta ministeriöiltä esimerkiksi opetusministeriöltä ja nimenomaan valmiussuunnitelmia mielenterveyden hoitamisen suhteen sosiaali ja terveysministeriöltä

vanhuspalvelulaissa toteutuvat laajan kokonaisuuden palvelut

kyse on niin kotiin vietä vien palveluiden kehittämisestä kuin niiden vanhusten auttamisesta jotka eivät selviä enää kotona edes sinne vietyjen palvelujen turvin

unohtaa ei saa myöskään ikääntyneiden oman tahdon huomioimista sekä laitoksissa että kotona mikä on erittäin tärkeä asia huomioitavaksi tämän lain käsittelyssä

vielä muutama viikko sitten täällä ja paljon muuallakin kuultiin kommentteja että tämä lakiesitys on fantastinen ja historiallinen ja suurin piirtein mitä ikinä maailmassa on hyvää tapahtunutkaan

tärkeää on laadukas kotimainen sisältötuotanto sekä tietenkin riittävä määrä maksuttomia televisiokanavia joissa myös ääni ja tekstityspalvelut pystytään huomioimaan

lakiehdotuksessa on huomioitu ennaltaehkäisy ja kuntoutus

arvoisa puhemies

ministeriön edustajat eivät halunneet ensin lähteä muuttamaan periaatteessa kovinkaan montaa kohtaa mitä valiokunnassa on esitetty tai tuotu esille asiantuntijoitten taholta

kielivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten ohjelmistoa on tarpeen edelleen kehittää ja yhdenvertaisuus varmistaa asuinpaikasta riippumatta

sitä asian tuntemusta tarvitaan niin geriatriasta turvallisesta lääkehoidosta monialaisesta kuntoutuksesta kuin iäkkäiden suun terveydenhuollosta

selvästi vain ne muutokset haluttiin ottaa huomioon mihin oli vaikuttamassa lainsäätämisjärjestys elikkä siihen kyllä haluttiin kiinnittää huomiota koska vaarana oli että tämä lakiesitys ei tulisi käsiteltäväksi tällä kaudella

itävalta on taistellut gm viljelyn kiellosta eu tuomioistuimessa ja tanskan laissa kielletään rapsin heinän ja apilan gm viljely kokonaan koska sopivia rinnakkaiselon mahdollistavia toimenpiteitä ei ole olemassa

kaiken kaikkiaan erittäin hyvä laki ja tärkeä eteenpäin vietäväksi

arvoisa puhemies

en usko geenimuuntelun turvallisuuteen

nyt haluaisin kysyä ministeriltä miksi oli välttämättä ajettava nyt nämä kaikki virkasuhteet työsuhteiksi koska yliopistojen aseman muutos ei sitä edellytä

kokeiden tarkkuudesta kertoo että niissä ei välttämättä havaita esimerkiksi sitä jos siirtogeenistä on tullut vastaanottajaeliöön useampi kopio tai ylimääräisiä pieniä pätkiä

tällaiset lisägeenit voivat kuitenkin vaikuttaa perimän toimintaan hyvinkin merkittävästi erilaisissa olosuhteissa

haluaisin kysyä nyt ministeriltä miten jatkatte niitä neuvotteluja jotka ovat jo nyt pattitilanteessa kymmenen ministeriä kokoamaan häntä vastata virhekomentotäviä asioita eri tasoilla toist

vastauspuheenvuorot olivat mentyä

on erittäin hyvä että tulevaisuusvaliokunnasta kumpuaa tällaisia pohdintoja meidän hyvinvointimme tulevaisuudesta ja sosiaalipolitiikan ulottuvuudet luonnollisesti ovat tärkeitä meidän hyvinvointimme kannalta

ymmärrän että innovaatio ohjelmat ovat tärkeitä mutta niitä innovaatioita ei synny jos koulutuspolitiikan suunnassa ollaan suuntaamassa eriarvoisuuden tielle

ja ikävä kyllä meillä on nyt tämän hallituksen aikana vähän liian paljon sellaisia avauksia joiden myötä eriarvoisuus koulutuksessa lisääntyy ja yhdenvertaisuus vastaavasti vaarantuu

eli olisin toivonut tästä myös vahvempaa kannanottoa muun muassa meidän perusopetuksemme yhdenvertaisuuden suojelemiseksi joka on hyvinvoinnin hyvin tärkeä peruskivi meillä suomessa ja myös muun muassa yliopistojemme tulevaisuuden varmistamiseksi

erittäin positiivista täällä vaikka lääkekorvauksista joudutaan leikkaamaan on kuitenkin tämä lääkekorvauskaton aleneminen ja tietenkin luonnollisesti myös tämä keliakiakorvaus on hyvä asia

olisin halunnut kysyä ministeriltä

mikä on tilanne tällä hetkellä narkolepsiapotilaiden osalta

arvoisa puhemies

vaikka olemme eun jäsen niin suomen etuna tulee aina olemaan vuosien saatossa toimivaksi rakennetun monipuolisen kahdenvälisen suhteen säilyminen

siinä tärkeitä tekijöitä ovat avoimuus avoin vuorovaikutus molemminpuolinen hyöty ja aito halu myös vauhdittaa myönteistä kehitystä

eli meille venäjältä tulevat matkailijat ovat hyvin tärkeässä roolissa monella alueella kuten tiedämme työllisyyden ja matkailualan elinvoimaisuuden kannalta ja siksi olikin hyvin ikävää nyt joulun aikana seurata sitä kehitystä miten valtava määrä venäläismatkailijoita perui suomen matkoja kesken kiireisimmän matkailusesongin ruplan arvon heikentymisen takia

oman etumme takia on toivottavaa venäjän talouden voimistuminen ja tärkeänä kauppakumppanina tarvitsemme sitä jatkossakin

ja venäjän kielen osaaminen on tietenkin se yksi asia

arvoisa puhemies

kysyn edelleenkin missä ovat nämä todelliset ongelmat

ei ole ongelmia

koulutuksellinen tasa arvo mistä täällä on myös puhuttu paljon on varmasti kaiken a ja o ja se kyllä vaatii myös sitä että koulujen väliset erot teknologian osalta saadaan hallintaan

arvoisa puhemies

joissakin kouluissa voidaan hyödyntää jopa henkilökohtaisia ipadejä ja kosketusnäyttöjä e kirjoja mutta sitten on kouluja joissa odotellaan sitä yhtä viikoittaista atk vuoroa tai luokkaan pääsyä elikkä emme ollenkaan ole tasavertaisessa asemassa

tällä hetkellä on tietysti suuri kysymys se että pystytään edelleenkin tukemaan niitä opiskelijoita jotka nimenomaan eivät pysty ehkä itse kustantamaan opiskeluaan

ymmärrän että myös lahjakkaiden osuus on tärkeä ja sitä tulee tukea mutta apurahajärjestelmän tulee olla sillä tavalla kaikille tasavertainen että se ottaa huomioon myös vähävaraiset opiskelijat ja heidän mahdollisuutensa kouluttautua alueellisesti

komitea ehdotti että tämä ratkaistaisiin valtioneuvostossa jossa eduskunnan enemmistön kanta olisi ratkaiseva yksittäisessä tapauksessa jopa valiokunnan kanta

tässä on myös käytetty puheenvuoroja paljon siitä että tämä haittaisi suomen asemaa kansainvälisessä järjestelmässä mutta kyllä näkisin että maksullisuus sinänsä ei ole se houkutin meidän koulutukseen

tämän takia suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi ylpeys onkin meidän vahva ja mahtava erityiskasvatus ja opetus joka tietenkin on arvokas ja siitä meidän tulee pitää edelleenkin hyvä huoli

vaikka on tietysti hienoa kun me sanomme että meillä on varaa periä tästä koulutuksesta maksua kun se on niin hyvää ja upeaa niin se ei sinällään kyllä ole houkutin siihen

mutta ihmeellinen tieto sinänsä opettajan ammatin arvostuksesta on se että me aina kuvittelemme tai me tiedämme että meillä on hyvät ja lahjakkaat opettajat jotka sitoutuvat työhönsä ja ovat motivoituneita mutta kumma kyllä opettajan työtä arvostetaan suomessa huomattavasti vähemmän kuin muissa euroopan maissa kertoo kansainvälinen vertailututkimus

hyvää tässä hallituksen esityksessä on tämä kelpoisuusehtojen osuus joka määrittelee että kelposten voida väitellä asetukseen itse kelpoisuusehdot voidaan määritellä asetuksella